siksi sekä lyhyen aikavälin talouspoliittisten ratkaisujen että pitkän aikavälin rakenteellisten uudistusten pitää tähdätä työpaikkojen ja työllisten määrän lisäämiseen sekä työhyvinvoinnin kasvattamiseen

toteuttamalla työelämän laatua parantavia joustoja kuten työaikapankkeja ja vuorotteluvapaajärjestelmän kehittäminen sekä parantamalla julkista sosiaali ja terveydenhuoltoa sote uudistuksella ihmiset jaksavat paremmin työssä

lopuksi arvoisa puhemies

kaikkien näiden toimenpiteiden lisäksi on tehtävä oikeudenmukaisempaa tulonsiirtopolitiikkaa ja tasapainotettava valtiontaloutta oikeudenmukaisemmilla keinoilla kuin nämä mitä hallitus nyt on esittänyt

se on mahdollista uudistamalla osinkoverotusta verovapaiden osinkojen poistamiseksi uudistamalla pääomaverotusta niin että pääomatuloja jatkossa verotettaisiin progressiivisesti ansiotulojen tavoin sekä puuttumalla harmaaseen talouteen ja veronkiertoon

arvoisa puhemies

täällä salissa on tänään pidetty monta puheenvuoroa joissa on painotettu suomalaisen koulutusjärjestelmän laatua ja laadun tärkeyttä ja tässä on nyt kuitenkin käsittelyssä taas yksi säästölaki joka tulee iskemään kovaa opetukseen ja sivistykseen kaikilla koulutustasoilla niin perusopetuksen osalta kuin toisella asteella ja myöskin vapaaseen sivistystyöhön minkä lisäksi tämä myöskin vaikuttaa kulttuurilaitosten mahdollisuuksiin tuottaa kulttuuripalveluita ja kokemuksia

olen aikaisempien puhujien kanssa täysin samaa mieltä siitä että kun tuodaan tällaisia yleisiä ja laajoja säästölakeja joihin liittyen on kaiken lisäksi esitetty että nämä säästöt ovat pysyviä niin olisi äärimmäisen tärkeätä että arvioidaan minkälaisia seurauksia nämä säästöt saavat aikaan koulutuksen laadun osalta mutta ennen kaikkea myöskin koulutuksellisen tasa arvon osalta eri puolilla maata

eli toivottavasti tähän puutteelliseen valmisteluun vielä saadaan lisää selvitystä

arvoisa puhemies

tämän hallituksen säästöpolitiikan johdosta on syytä olla huolissaan kaikkien korkeakoulujen rahoituksesta suomalaisesta perustutkimuksesta ja sen tulevaisuudesta ja myös tieteen tekemisen edellytyksistä suomessa tulevaisuudessa

tämä kyseinen hallituksen esitys on kuitenkin erittäin ongelmallinen koska se tarkoittaa merkittävää lisäleikkausta ennen kaikkea yhden korkeakoulun perusrahoitukseen ja toistan vielä että kyse tosiaan on rahasta joka on käytetty perusrahoitukseen perustutkimuksen ja korkeakoulun toimintojen rahoittamiseen

minusta on harmillista että ministeri grahn laasosella ei ollut mahdollisuutta olla paikalla nyt keskustelemassa koska olisin halunnut kysyä miksi hallitus päätyi eri korkeakouluja näin eriarvoistavalla tavalla kohtelevaan säästöpäätökseen

edustaja saarikko puhuu nyt varmasti tarkoituksella ainoastaan lapsilisistä ja siitä miten eri puolueet ovat toimineet vain lapsilisien kohdalla aikaisempien vuosien aikana mutta kyllähän tämän hallituksen suurin ongelma on tämä perhepoliittinen kokonaisuus eli nämä yhteenlasketut vaikutukset nyt tehtävistä säästöpäätöksistä erityisesti pienituloisiin perheisiin

eli ei ole kyse ainoastaan lapsilisistä vaan siitä että sen lisäksi teette säästöjä korottamalla varhaiskasvatusmaksuja korottamalla kerhomaksuja te teette säästöjä rajoittamalla varhaiskasvatusoikeutta tavalla joka myöskin tulee vaikuttamaan heikossa asemassa olevien perheiden arkeen ja asemaan minkä lisäksi vielä tehdään merkittäviä heikennyksiä koulutusjärjestelmään kaikilla tasoilla mikä myöskin vaikuttaa erityisesti nuoriin lapsiin joten kyllä tämä kokonaisuus tässä on se suurin ongelma ja siinä kyllä tämän hallituksen arvovalinnat tulevat hyvin selvästi esille

arvoisa puhemies

kyllä se pitkällä tähtäimellä tarkoittaa sitä että lapsilisien taso tulee jäämään tästä yleisestä kustannustasosta ja kehityksestä jälkeen mikä tarkoittaa sitä että niiden taso laskee

jos te olisitte halunneet toteuttaa oikeudenmukaisemman säästöpäätöksen niin te olisitte päättäneet näiden indeksien jäädyttämisestä joka olisi ollut niin lapsiperheiden kuin valtiontalouden näkökulmasta järkevämpi lopputulos

täällä on pidetty hyviä puheenvuoroja siitä miten tämä budjetti iskee pienituloisiin ja heikommassa asemassa oleviin todella kovaa

tämän lisäksi hallitus on myös linjannut valmistelevansa ensi vuonna maahanmuuttajille erillisen sosiaaliturvajärjestelmän jonka taso olisi matalampi kuin tämä asumisperusteinen suomalainen sosiaaliturva

oma näkemykseni on että tällainen uudistus olisi syvästi eriarvoistava ja myöskin kotoutumista vaikeuttava

riippumatta siitä millä määrällä optimismia nyt sitten suhtautuu näihin talvivaaran kaivoksen tulevaisuudennäkymiin pidän ehkä hiukan ihmeellisinä näitä puheita tämän pääomituksen käytöstä ja käyttötarkoituksesta koska olen siinä ymmärryksessä että riippumatta siitä mikä kaivoksen kohtalo on rahaa tarvitaan joka tapauksessa näihin ympäristöinvestointeihin jotta saadaan tämä vesitase hallintaan ja tarvitaan joka tapauksessa investointeja myöskin ympäristöturvallisuuden takaamiseksi

silloin kun valtiovarainvaliokunnan elinkeinojaosto kävi paikan päällä vierailulla niin heille kerrottiin myöskin että myös alasajovaihtoehto edellyttää että toiminta ensin ajetaan ylös

vasemmistoliitto on painottanut että mikäli halutaan elvyttää taloutta ja tukea kotimaista kysyntää tuloveronkevennyksillä niin on äärimmäisen tärkeää että nämä suunnataan silloin kaikille pienituloisille suomalaisille

julkisinvestoinnit ovat taantumassa varmasti tehokkaampi elvytyskeino kuin veronalennukset mutta mikäli tätä elvytystä halutaan tehdä nimenomaan verotuksen kautta niin silloin pitää suunnata sellaisiin kansalaisiin joiden kohdalla tämä ostovoimavaikutus on mahdollisimman suuri

siksi olemme itse esittäneet että tätä olisi syytä tehdä esimerkiksi kunnallisverotuksen perusvähennystä nostamalla jolloin myöskin vältytään tilanteelta jossa esimerkiksi eläkeläisten ja palkansaajien verotuksen erotus kasvaa entuudestaan

arvoisa rouva puhemies

vaikka hallitus finanssipoliittisesti lähinnä jatkaa edellisen hallituksen viitoittamalla kiristävällä linjalla edustavat nyt valitut sopeutuskeinot suurta muutosta suomalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan

tämä hallitusohjelma nojaa pienituloisten sosiaaliturvaan tehtäviin rajuihin leikkauksiin työsuhdeturvan heikentämiseen ja työajan pidentämiseen

työajan pidennys ja leikkaukset esitetään kompensoitavaksi palkansaajille veronkevennyksillä ja valtion omaisuuden myynnillä rahoitetuilla panostuksilla korjausvelan lyhentämiseen ja kärkihankkeisiin

vaikka työttömyyden kasvu viennin piristymisen seurauksena taittuisikin tulevat nämä esitetyt leikkaukset joka tapauksessa rapauttamaan hyvinvointivaltion perustaa ja syventämään luokkaeroja

hallitusohjelman ideologiseksi päälinjaksi paljastuukin mielestäni pyrkimys tietoisesti kaventaa julkista sektoria ja siten myös hyvinvointivaltion roolia sekä kasvattaa tuloeroja

kiteytettynä

eläkeläisiin opiskelijoihin lapsiperheisiin ja työttömiin kohdistetut heikennykset eivät ole uudistuksia tai rohkeita päätöksiä tai vastuun kantamista vaan leikkauksia ja erittäin epäoikeudenmukaisia sellaisia

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen päivähoidon ryhmäkokojen kasvattaminen sekä perusopetuksen laadun parantamiseen ja opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetuista valtionavustuksista luopuminen eriarvoistavat lapsia ja lapsiperheitä

päiväkodeissa ja peruskouluissa työskentelevien työtaakka kasvaa ja työttömien lapsilla ei ole enää yhdenvertaista oikeutta varhaiskasvatukseen

nyt nämä puolueet ovat hallituksessa toteuttamassa vielä lisää leikkauksia jotka merkittävästi kohdistuvat juuri kaikista heikoimmassa asemassa olevaan opiskelijaryhmään eli ammattiin opiskeleviin nuoriin

hallitusohjelman liitteessä on myös esitetty tavoitteeksi että merkittävä osa korkeakouluopiskelijoista siirtyisi työelämään jo kandidaatin tutkinnolla ja että kelpoisuusehtoja erityisesti kuntien puolella tullaan päivittämään tätä mahdollistamaan

lukukausimaksujen käyttöön ottaminen eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille tekee suomalaisesta korkeakoulutuksesta maksullista

arvoisa rouva puhemies

edustaja viljanen erotteli omassa puheenvuorossaan syömävelan investointivelasta ja linjasi oman näkemyksensä niin että hän pitää investointivelkaa oikeastaan aika perusteltuna ja syömävelkaa sitten haitallisena myöskin silloin puhutaan valtiontaloudesta

se mitä edustaja viljanen kuitenkaan ei ymmärrä on se että syömävelkahan on juurikin sitä mitä tämä hallitus nyt ottaa velkaantuessaan lisää

eli niin kauan kuin tämä kasvukehitys jatkuu tällaisena kuin se on nyt olematon talouskasvu ja niin kauan kuin työttömyys jatkaa kasvuaan valtio tulee automaattisten vakauttajien ja vähentyneiden tulojen myötä velkaantumaan

ne puolueet jotka ovat puhuneet velkarahoitteisen elvytyksen puolesta ovat puhuneet nimenomaan investointivelasta ja sen käyttämisestä elvyttäviin toimiin sekä julkisinvestointien lisäämiseen

jos nyt tarkastellaan tätä julkisen talouden suunnitelmaa mistä me olemme tänään keskustelleet niin minä kutsuisin tätä julkisen talouden suunnitelmaa oikeastaan syömävelan suunnitelmaksi koska se sisältää talouskasvua leikkaavia toimia eikä mitään uskottavia keinoja työllisyyden ja talouskasvun parantamiseksi

kuten edustaja aalto tässä hyvin toi esille niin kysyntää lisäävän elvytyspolitiikan rahoitushan perustuu siihen ajatukseen että se maksaa itsensä takaisin näiden kerrannaisvaikutusten kautta

kuten totesin aikaisemmassa puheenvuorossani niin kaikista tehokkain tapa varmistua siitä että nämä kerrannaisvaikutukset ovat mahdollisimman suuria on käyttää tätä rahaa julkisinvestointien määrän lisäämiseen

toki on mahdollista elvyttää myöskin verokevennyksillä mutta silloin niitä verokevennyksiä kannattaa suunnata pienituloisille jolloin tämä ostovoiman vaikutus eli nämä kerrannaisvaikutukset ovat mahdollisimman suuria

mutta ihan yhtä lailla olisi mahdollista nyt sitten kysyä edustaja zyskowiczilta miten hallitus sitten aikoo rahoittaa niitä verokevennyksiä mitä hallitus on tekemässä koska näissä teidän suunnitelmissanne näitä verokevennyksiä tehdään ainoastaan jotta kompensoitaisiin niitä ostovoimaa heikentäviä leikkauksia joita tämä kilpailukykysopimus nyt tarkoittaa

mutta kysyntää lisäävän tai edes elvyttävän politiikan näkökulmasta tällaisessa veroratkaisussa ei ole hirveästi järkeä eli nyt käytetään mittava määrä rahaa ainoastaan kompensoimaan tehtyjä leikkauksia

kun edustaja zyskowicz kysyi miksi palkansaajajärjestöt suostuvat näin epäoikeudenmukaiseen ratkaisuun julkisen sektorin työntekijöiden näkökulmasta niin ne ovat tietenkin vertailleet kilpailukykysopimuksen vaikutuksia niihin vaikutuksiin mitä pakkolaeilla olisi ollut julkisen sektorin työntekijöihin

silloin kun näistä vielä keskusteltiin niin todettiin että kaikista kovimmin pakkolait olisivat iskeneet juurikin julkisella sektorilla työskenteleviin matalapalkkaisiin työntekijöihin joten ei näkynyt kokoomuksen arvovalintaa kyllä siinä lakipaketissa

se pitää paikkansa että silloin finanssikriisin yhteydessä tehtiin suomessa elvyttävää politiikkaa ja silloinen hallitus kyllä teki elvyttäviä budjetteja myöskin ja se oli suhteellisen tehokasta mikä näkyi siinä että siitä huolimatta että tuotanto romahti erittäin merkittävästi lyhyellä aikavälillä suomessa työllisyys ei romahtanut yhtä paljon

ongelma oli tämä linjanmuutos mikä tehtiin edellisellä hallituskaudella jolloin tästä linjasta luovuttiin ja ikään kuin samaan aikaan kun muualla euroopassa alettiin harjoittaa kiristävää finanssipolitiikkaa myös suomen hallitus valitsi tämän menosopeutusten linjan keskellä taantumaa ja tämän poliittisen linjan vaikutukset me näemme nyt

se ei ole ollut tehokasta tai toimivaa työllisyyden näkökulmasta se ei ole ollut tehokasta tai toimivaa velkaantumisen taittamisen näkökulmasta eikä se ole ollut tehokasta tai toimivaa alijäämien supistamisen näkökulmasta

vastaan mielelläni edustaja satoselle ainakin osittain liittyen siihen mikä erottaa suomea ja suomen tilannetta tilanteesta monissa muissa länsi euroopan maissa

ainakin suomen ongelmien taustalla mikä tekee myöskin näistä ratkaisuista monimutkaisempia on se että suomi kärsii samanaikaisesti sekä suhdannepoliittisista ongelmista liittyen tähän eurokriisiin ja tähän pitkäaikaiseen taantumaan että pitkäaikaisista rakenteellisista ongelmista meidän elinkeinorakenteessamme vientisektorin puolella

mutta tämä hallituksen analyysi siitä että tämä murros johtuisi puhtaasti meidän palkkakustannuksistamme ei pidä paikkaansa vaan se ongelma siinä on tämä tuottavuuden muutos

eli jos me haluamme ratkaista näitä molempia ongelmia meidän kannattaisi tehdä sekä politiikkaa joka huomioi tämän suhdanneproblematiikan eli elvyttävämpiä toimia nyt hallitus tekee päinvastaista politiikkaa että sellaista politiikkaa jolla me ratkaisemme näitä pitkän aikavälin ongelmia mitä meillä on elinkeinorakenteen puolella ja se on panostaminen tuotekehitykseen tutkimukseen koulutukseen joiden kautta me pystymme tukemaan uusien laadukkaiden palveluiden ja tuotteiden kehitystä tässä maassa

arvoisa puhemies

tässä on puhuttu hyvin siitä kuinka pitkäaikaistyöttömyys on suomen työmarkkinoiden keskeisin rakenteellinen ongelma ja näiden riittämättömien työllisyysmäärärahojen takia työttömyysjaksot tällä hetkellä pidentyvät ja myöskin aktivointiaste laskee

arvoisa puhemies

verotus on keskeinen väline yhteiskunnallisen tulonjaon oikeudenmukaistamiseksi ja oikeudenmukaisuus onkin vasemmistoliitolle aivan keskeinen yhteiskunnallinen arvo ja tavoite

siksi haluan tehdä pöydälle jaetun mukaisen lausumaehdotuksen tämän asian yhteyteen

arvoisa puhemies

opintotuen indeksisidonnaisuuden poisto tarkoittaa että me suomessa palaamme tilanteeseen jossa opiskelijat on ainoa väestöryhmä jonka ensisijaiseksi tulonlähteeksi tarkoitettu etuus ei seuraa elinkustannustason muutosta

eli palataan tilanteeseen jossa opintotuen reaaliarvo ja ostovoima jatkuvasti laskevat näin kurjistaen jo valmiiksi pienituloisten suomalaisten taloudellista tilannetta entuudestaan

anteeksi te edustaja marie

hallitus on toistuvasti sanonut haluavansa panostaa työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuuteen mitä minä sinänsä pidän erittäin kannatettavana ja hyvänä linjauksena

tämä nuorille suunnattu sanssi kortti on ollut juuri tällainen työllistämisseteli eli juuri tällainen vaikuttava työllistämistukimuoto mutta ensi vuonna hallitus on nyt on tehtävä korjaavia liikkeitä yhteiskuntasopimusta yritetty lopettamassa tämän sanssi kortin rahoituksen kokonaan

arvoisa puhemies

se on hyvä linjaus ja on järkevää myöskin tarkastella julkistaloutta kokonaisuutena eikä tehdä politiikkaa jolla ikään kuin siirretään velkaantumispainetta valtiolta kuntatasolle

niin kuin tässä muun muassa edustaja essayah nosti omassa puheenvuorossaan esille kasvatus ja opetustoimen näkökulmasta nämä säästöpaineet ja indeksijäädytykset ovat ongelmallisia koska sillä alalla on vähemmän palvelutuotantoa ohjaavaa normistoa mikä tarkoittaa sitä ettei pystytä samalla tavalla huolehtimaan siitä että koulutuksellinen tasa arvo toteutuu koko maassa kun säästötoimia tehdään

tämä sote uudistus tulee kyllä tuottamaan ihan merkittävästi työtä nimenomaan kuntatasolla ja myöskään tämä tavoite kuntien tehtävien vähentämisestä ei ole ollenkaan yksiselitteinen tai ongelmaton sekään

suurimmalla osallahan niistä normeista mitä on olemassa ja luotu kuntatasoa varten tähdätään siihen että pystytään takaamaan tietty palvelun laatu ja iso osa niistä koskee esimerkiksi nuorten lasten palveluita ja vanhusten palveluita

kun näitä mitoituksia ja normeja lähdetään muuttamaan ja purkamaan niin kyllä se tulee vaikuttamaan silloin ihan suoraan myöskin kuntalaisten palveluiden laatuun ja niihin mitoituksiin jotka nyt tällä hetkellä ovat voimassa

eli olisi kyllä korkea aika myöskin niiden edustajien jotka tätä normien purkamista kannattavat sitäkin konkretisoida ja tarkentaa mitä normeja mitä tehtäviä ja velvoitteita kuntatasolla sitten halutaan keventää poistaa ja miten se tulee sitten vaikuttamaan kuntalaisten palveluihin

tämä esitys subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisesta on mielestäni lyhytnäköisimpiä säästöesityksiä mitä tämä hallitus on tämän syksyn aikana tähän saliin tuonut

ja olen myös hyvin pettynyt siihen että hallitus on valmis viemään eteenpäin näin heikosti perusteltua esitystä siitä huolimatta että tämä on saanut murskaavaa kritiikkiä kaikilta asiantuntijoita

sen on useissa niin kansallisissa kuin kansainvälisissä vertailuissa todettu olevan erittäin toimiva sosiaalinen investointi joka palvelee kaikkia perheitä tasa arvoisesti myös muuttuvissa elämän ja työmarkkinatilanteissa

hallitus kasvattaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja tämän lisäksi hallitus esittää subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista puolipäiväiseksi niiden lasten kohdalla joiden vanhemmat ovat kotona työttömyyden tai hoitovapaan takia

se tarkoittaa että tämä hallitus on viemässä näiltä perheiltä oikeuden mahdollisuuden ja vapauden itse päättää ja valita mikä on omalle perheelle se sopivin hoitopäivän pituus ja hoidon muoto

tässä salissa on syksyn aikana käyty runsaasti keskustelua siitä onko nyt oppositio vai hallitus ottamassa kantaa jonkun tietyntyyppisen lastenhoidon muodon puolesta

se ainoa taho tässä joka on ottamassa kantaa tietyn hoitomuodon puolesta on hallitus joka on se taho joka on linjaamassa näiden perheiden kohdalla miten niiden tulee oma lastenhoitonsa järjestää

hallituksen esitys ja heikennykset varhaiskasvatukseen tulevat tuottamaan monentyyppisiä ongelmia mutta minun nähdäkseni on ainakin kolme erittäin keskeistä sellaista

osa lapsista tulee olemaan päivähoidossa osa aikaisesti osan viikosta osa lapsista osa aikaisesti joka päivä ja osa lapsista sitten kokopäiväpaikoilla

toinen ongelma on se että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus ja siihen luotava uusi tarveharkinta nostavat kynnystä hakea ja saada kokopäivähoitoa juuri niiden perheiden kohdalla jotka siitä eniten hyötyisivät

kolmas ongelma on että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen ja rajaaminen tekee tästä erittäin keskeisestä hyvinvointipalvelusta kankean ja perheiden muuttuvia elämäntilanteita huonommin palvelevan kuin se on tällä hetkellä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllähän tässä rajataan subjektiivista päivähoito oikeutta ja rajataan sellaisella tavalla että kaikilla lapsilla ei enää ole tasavertaista oikeutta varhaiskasvatukseen

ja sitten mitä tulee niiden lasten oikeuksien toteutumiseen joiden kohdalla todetaan että perheellä on syyt saada kokopäivähoitoa nimenomaan siihen näiden kaikkien asiantuntijoiden kritiikki ja pelot liittyvätkin

täällä edustaja marin sanoi että turhauttaa kun samoja argumentteja käydään kerta toisensa jälkeen läpi mutta minäkin aion nyt toistaa tiettyjä argumentteja joita olen esittänyt jo aikaisemmin koska minusta tämä on niin tärkeä asia että sitten puhutaan loppuun asti subjektiivisen päivähoito oikeuden puolesta

minäkin pidän outona että jos näin on tilanne niin miksi heitä ei ole kuultu mitä tulee tähän lakiesitykseen ja myöskin tähän hallituksen päätökseen ryhmäkokojen kasvattamisesta

he eivät kannata tätä lakia he eivät kannata ryhmäkokojen kasvattamista ja he ovat tuoneet esille juuri sen että tässä ollaan heikentämässä varhaiskasvatuksen laatua kaikkien lasten ja perheiden kohdalla minkä lisäksi ollaan tekemässä lakiuudistusta joka tulee kohtelemaan lapsia eriarvoisesti eivätkä he halua tätä tarveharkintaa tehdä

näin useampi varhaiskasvatuksen ammattilainen joka minuun on ollut yhteydessä on ilmaissut että eivät he halua omalle vastuulleen sen päättämistä keille perheille sitten jatkossa tämä päivähoito kuuluu ja keille ei

haluan kiittää ministeri lindströmiä tästä selkeästä kannanotosta liittyen palkkatukeen ja starttirahaan eli siihen että näitä toimenpiteitä ei olla ajamassa alas

tarkoittaako tämä sitä että ministeri huolehtii siitä että kun määrärahoja kuitenkin ollaan vähentämässä ensi vuonna juuri näihin toimenpiteisiin varatut resurssit pysyvät vähintään tämän vuoden tasolla vai mitä tämä linjaus käytännössä tarkoittaa